tämä ei kaikille nähtävästi auennut että kansanäänestys suorana kansanäänestyksenä mahdollistaisi useita muitakin väyliä

minä ymmärrän että ruvetaan vaatimaan sitten että esimerkiksi kaksi naista voisi päästä hedelmöityshoitoon jotta he saisivat lapsen ja sitä perustellaan sillä että ne vanhemmat haluavat sen lapsen

tokihan he tulkitsevat tämän jälkeen toivon mukaan myös tätä lakivaliokunnan tarkoittamaa linjaa mutta ihmettelen miksi me emme tätä alarajaa voineet nostaa

henkeen ja terveyteen kohdistuvissa törkeissä rikoksissa uhri ja omaiset eivät saa odottamaansa oikeutta

uskoisin että se edistyisi parhaiten jos ministeri itse tekisi tämän aloitteen ja ottaisi yhteyttä vantaaseen istuisivat pöydän ääreen ja aloitettaisiin tämmöinen kokeilu

arvoisa puhemies

suomi on aina pyrkinyt eturiviin euroopassa kehityksessä kuin kehityksessä ja tällaisessa kehityksessä missä annettaisiin suoraa kansanvaltaa olisi hyvä suomen myös seurata muita maita

tässä otetaan kantaa vain siihen että terveydenhuollon henkilökunta voisi uskonnollisen tai eettisen vakaumuksen perusteella olla osallistumatta raskaudenkeskeytykseen koska se on useille terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti erittäin raskas kokemus

luonnollinen tapa saada lapsia on miehen ja naisen välinen kanssakäyminen ja tämmöistä luonnonmukaista tapaa itse ainakin tälleen maalaisjärjellä ajatellen haluaisin noudattaa ja kunnioittaa

itsekin lakivaliokunnassa olin jossain keskustelussa mukana ja ymmärsin että se on niin vaikeata ja se on niin monimutkaista muuttaa lakia tältä osin koska me voimme polkea joidenkin toisten rikoksentekijöiden oikeutta

arvoisa rouva puhemies

avioliitto on tasa arvoisin juuri nyt kun siinä on puolet miestä ja puolet naista

edustaja harakka nyt pyysi hallituksen vastausta tähän asiaan ja minulta sitä vastausta ei nyt kyllä tule koska tämä ei kosketa minun valiokuntaani enkä minä tähän asiaan ole sen enempää perehtynyt

biologia tuhansien vuosien historia ja jälkeläisetkin sen todistavat

emme me voi yhteiskunnassa antaa kaikille kaikkea mitä ihmiset haluavat

mielestäni meidät on valittu tai ei oikeastaan mielestäni vaan meidäthän on valittu kansan valitsemina kansanedustajiksi tänne säätämään lakeja

arvoisa puhemies

me joudumme jokaisella lailla rajoittamaan jonkun oikeuksia

näin ollen väite epätasa arvosta on väärä

meidän tehtävämme on muuttaa huonot lait sellaisiksi että se olisi kansan enemmistön kannalta hyväksyttävää

se että täällä ei ole kovin paljon debattia tästä aiheesta johtuu varmaan siitä kun täällä salissa ei ole kolmen sosialidemokraatin lisäksi kuin kolme meitä muita ja tämähän on huono juttu että näin vähän ihmisiä on paikalla täällä

kuitenkin samanaikaisesti esimerkiksi lääkäriliitto sivuillaan mainitsee näin että lääkäri suhtautuu kunnioittavasti kaikkeen elämään myös ihmisalkioon

sanallakaan ette ole tänään puhuneet siitä että jos rakkaus on määritelmämittari avioliittoon pääsemiseksi niin kuinka monta henkilöä saa mennä naimisiin

mutta kyllä minä nyt komppaan siinä myös sosialidemokraatteja että onhan tämä esimerkki huonosta sääntelystä ruveta näitä lisärakennuksia direktiivien painostuksesta säätelemään että ruvetaan vaatimaan energiatodistuksia näistä autotalleista ja kesämökin kaltaisista rakennuksista

syntymättömän lapsen oikeudet eivät saa hurraa huutoja sen enempää eduskunnassa kuin lehtien palstoillakaan koska se on niin arka aihe ja yleisesti on pidetty yksin naisen oikeutena tehdä ruumilleen ja ruumiinosilleen mitä haluaa

tämän me tiedämme tämä on vihreiden asialistalla ollut jo pitkään vihreiden nuoret ovat ajaneet sitä vuosikausia ja se taitaa olla vihreillä seuraavana korttina mikä lyödään pöytään

nyt kun peräänkuulutetaan sitten tätä arviointia ennen lainsäädännön tekemistä niin ei täällä kukaan mitään arviointia halunnut tehdä esimerkiksi avioliittolain muutoksen yhteydessä

maailman kriisit pitkittyvät pakolaiskriisi luo humanitääristä hätää ja tarve pakolaisten auttamiseksi kasvaa

minä uskoisin että tulevaisuudessa me tulemme varmasti pohtimaan eettisen näkökannan puolelta myös tätä asiaa onko lapsella oikeus syntyä tähän maailmaan

täällä tehdään jatkuvasti lakeja joissa arvioinneille annetaan piut paut ja laki vahvistetaan kiireessä

jos meidän perustuslakimme on rakentunut kristillisille arvoille ja yleensä normaaliin ihmiskäsitykseen ja tämmöiseen toisista huolehtimiseen niin ei sitä voi käyttää aseena niitä vastaan jotka eivät halua sitä muuttaa

elikkä kyllähän tämä muuttaa yhteiskuntaa monelta osin joten on aika populistista väittää että tällä ei ole minkäännäköisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia

suomi lisäksi sitoutuu takaamaan cotonoun sopimuksen piiriin kuuluvat eipn antamat riskipääomaluotot

siinä mielessä en oikein niele tätä selitystä että nytten arvioidaan tilannetta ja käydään jonkunnäköinen keskustelu siitä mihin tämä johtaa

tosin en sitten tiedä sisällöstä mikä tässä on ajanut tähän että tässä sitten mennään polvilleen brysselin edessä että ruvetaan näissä euroopan unionin ajamissa säätelyissä menemään jokaiseen mukaan hyvinkin helposti

heppoisin perustein tehdyt raskaudenkeskeytykset eivät ole tätä aikaa varsinkaan jos siihen terveydenhuollon henkilökunta pakotetaan ammattinsa puolesta osallistumaan

hyvänä piirteenä tässä on se että suomalaiset yritykset julkiset laitokset ja luonnolliset henkilöt voivat osallistua tämän ohjelman ekrstä rahoitettavien hankkeiden tarjouskilpailuihin

mutta arvoisa puhemies se on hyvä että me olemme saaneet kuitenkin maltillisella tavalla keskustella täällä me tuomme omia argumentteja omia näkökulmia asioihin

mutta olen samaa mieltä että mikäli ostajaa ei löydy ja mikäli ympäristölupia ei löydy niin toki näitä täytyy tarkastella hyvin kriittisesti välittömästi tämän jälkeen

jos ja kun haluamme että suomen kehitysyhteistyömiljoonat menevät hyötykäyttöön meidän on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti nykytilannetta

mutta kyllä minua eniten huolestuttaa tässä lainsäädännössä ei niinkään se että avioliittoinstituutio muuttuu joka on tuhansia vuosia vanha instituutio ja on käsitetty aina yhteiskunnasta riippumatta miehen ja naisen väliseksi avioliitoksi se ei niinkään minulla ole päällimmäisenä huolena vaan se miksi me otimme tähän mukaan tämän adoptiolain muuttamisen tai itse asiassa tämän avioliittolain joka mahdollistaa tämän adoption

selonteossa mainitaan että vammaisia henkilöitä arvioidaan olevan maailmassa vähintään miljardi ja heidän oikeuttaan tulla kuulluksi sekä oikeutta saada esteettömästi ja saavutettavalla tavalla opetusta terveydenhoitoa ja muita palveluita rajoitetaan syrjivästi

itse asia joka itselleni herää kun tiedän että tämä raha tulee suomen kehitysapumäärärahoista

vammaisten oikeutta yhtäläisiin palveluihin muun väestön kanssa tulee vaalia varsinkin näin kuntatalouden niukkoina talousaikoina

eihän tämmöisillä lauseilla ja lupauksilla työpaikkoja luoda vaan meidän täytyy saada tämä kilpailukyky kuntoon

miten nämä sopimukset sitten teknisesti tehdäänkään en sitä osaa tarkemmin arvioida todennäköisesti kuitenkin ykn kautta

arvoisa puhemies

pidin tätä edustaja heinosen perustelua huonona siinä että ei voitu pakolliseksi asettaa tätä lakia tässä lainkäsittelykohdassa sen vuoksi että se on maksullinen että se rasittaa liikaa järjestöjen taloutta

lisäksi suomi sitoutuu suhteessa osuuteensa eipn merkitystä pääomasta toimimaan ehdoitta eipn takaajana kaikissa lainanantajille aiheutuvissa rahoitussopimuksissa jotka johtuvat eipn omista varoistaan rahoittamia lainoja koskevista sopimuksista

nimenomaanhan tässä on nyt kysymys siitä että me valiokunnassa yhtenä asiana pohdimme myös sitä tulisiko valtio maksamaan sitten nämä otteet

budjettituki on äärimmäisen riskinen instrumentti afganistanin korruptoituneissa oloissa

tässä kohtaa esitän kysymyksen

sivistysvaliokunnassa tästä käytiin keskustelua mutta tulimme kuitenkin siihen lopputulokseen että riippumatta siitä onko se maksullista vai ei lapsen etu vaatii sen että häntä suojellakseen on tehtävä lakeja jotka toimivat

nytten tämä laki ei valitettavasti tule toimimaan

ei tämä vapaaehtoisuus perustu yhtään mihinkään

myös ministeri urpilainen mainitsi että nuorisotakuusta saamme kansainvälisen vientituotteen

lisäksi tämä laki ei nähtävästi edes mahdollista kysyä niiltä jo työssä olevilta sadoiltatuhansilta vapaaehtoisilta vaan sinne uusina tulevilta työntekijöiltä

arvoisa herra puhemies

vaikka tämä nyt on niin sanotusti vähäinen hallituksen esitys tämä on kuitenkin merkittävä siinä mielessä että tässä kun pääsisi syvemmälle tutustumaan siihen miten tämä varojen käyttö valvotaan

tuohon leikkaukseen vaikutti myös se ettei hallinto kyennyt osoittamaan toimeenpanneensa lakia joka kieltää lapsiavioliitot ja naisiin kohdistuvan väkivallan

siinä mielessä tämä laki on monelta kohtaa hyvin heikko ja epäonnistunut ja sen takia toivoisin ryhtiä myös hallitukselta tämmöisissä lain uudistuksissa

me tiedämme että näissä valtioissa kun mennään etelä afrikan alueelle ja muualle on hyvin paljon kuitenkin sitä korruptiota ja ehkä voisi sanoa myös osaamattomuutta varojen käytössä

siinä mielessä kun en ole euroopan parlamentissa itse työssä olisin kysynyt joltain joka tuntee tämän hallinnoinnin ja päätöstavan euroopan parlamentissa

toivomme myös sitä että tämä herättää keskustelua myös tämän vaalikauden aikana kun seurataan sitä millä tavalla tämä leikkaus vaikuttaa ja kuinka ne kiinteistöverojen tuotot vaikuttavat kuntien elinvoimaan ja tämä tulisi keskusteluun hallituskauden aikana vielä uudelleen

palestiinalaishallinto itse ilmoittaa että hallinnon määrärahoista maksetaan palkkoja israelissa rangaistusta kärsiville terroristeille sekä heidän perheilleen

nämä ovat keskeisiä suomalaisia ja pohjoismaalaisia periaatteita

edustaja wallinille sanoisin että jos perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro hallitukselle on ei paperi niin hallituksen talousarvioesitys on eu paperi perussuomalaisille

nämä ovat kuitenkin veronmaksajilta kerättyjä rahoja ja siinä mielessä kaiken varojen käytön tulisi olla täysin läpinäkyvää

kysyä myös sopii mistä tulee köyhään maahan se raha jolla hankitaan kymmenettuhannet raketit ja rakennetaan miljoonia maksaneet tunneliverkostot

siinä mielessä esitänkin toivomuksen ministerille että tästä miten varat on käytetty tulisi eduskunnalle selkeä tilinpäätöskertomus määrätyin välein jotta tämmöinen epäluuloisuus ja muu skeptisyys voisi minunkin osaltani sitten vähän rauha

ihan vain sen verran edustaja heinäluomalle haluan sanoa että tokihan nyt kun on kysymyksessä lähetekeskustelu tämä menee vielä valmisteluun ja keskusteluun ja kyllä

kun nykyiset rahoitustavat tukevat vahvasti palestiinalaishallintoa ja ykn rakennuksia käytettiin kriisiaikoina jopa rakettien ampumiseen on vaikea päätyä ajattelemasta sitä että suomen toimintatapa tuki terrorismia välillisesti tai välittömästi

arvoisa puhemies

laki harkinnanvaraisesta toimeentulotuen valtionlisästä lasten ja nuorten harrastusten tukemiseksi olisi tarpeen monestakin syystä